arvoisa puhemies

mennään sinne marjatiloille

arvoisa puhemies

kuntauudistusta tehdessään hallitus halusi sooloilla ja tehdä asioita omin päin eli lyödä päänsä seinään kerta toisensa jälkeen

metsässä metsämarjoja on keräämässä tällä hetkellä thaimaalaisia ja nämä kotoutuvat heti kun ne löytävät töitä ne tulevat sen työpaikan perässä

ei ole tarkoituksenmukaista tunkea kaikkea jo ennestään ahtaaseen pääkaupunkiin eikä ole viisasta että suurin osa julkisin varoin autettavista maahanmuuttajista laitetaan juuri pääkaupunkiin

siis jos halutaan kohtuuhintaista asumista mistä on täällä koko ajan puhuttu meillähän on maaseudulla nyt tyhjillään asuntoja vaikka kuinka paljon kun se on tyhjennetty tänne kaupunkiin

nyt aion verrata sitä kuntataloutta

nyt kun me alamme puhumaan hienoilla sanankäänteillä tästä työllistämisestä ja armollisuuden sanoman tarpeessa enempää en kotouttamisesta ja näin

se ei eroa millään tavalla kotitaloudesta yritystaloudesta ja jos on eletty yli varojen täytyy jostakin leikata

palveluiden laadusta on pakko tinkiä koska vieraiden maiden tukipaketeista ei kyllä tingitty

etuisuuksia on pakko karsia koska asiansa huonosti hoitaneiden välimeren maiden pankkien eduista ei missään vaiheessa karsittu ei yhtään latia

ja sitten siinä on vielä semmoinenkin etu että kun siellä ei nyt kukaan asu näissä asunnoissa ne menevät pilalle mutta kun ne olisivat asuttuja ne pysyisivät kunnossa ja niin edelleen

julkista sektoria täytyy karsia isolla kädellä

samoin siellä on tyhjiä kouluja

sitten vielä sen verran helsingistä että helsingissä on tontteja esimerkiksi helsingin valtava ratapiha

arvoisa puhemies

vantaan alueelle voitaisiin rakentaa uusi ratapiha alue metro ja juna asemineen joista on yhteys helsinkiin

sitten tästä mikä on semmoinen hirmuinen tabu mihinkä ei missään tapauksessa saa koskea elikkä maahanmuuton tuomista ongelmista

perussuomalaisten varjobudjetissa käsitellään mestarikisälli mallia jossa eri alojen seniorit kouluttaisivat työkokemusta vailla olevia nuoria alansa ammattilaisiksi

kun minä katselin sitä paikkaa jonkin verran tuolla metsissä kulkeneena niin siinähän oli semmoinen joutomaa alue muutama tämmöinen kymmensenttinen laho haapa ja männynkäppyrä

sosiaaliturvan varassa elävien maahanmuuttajien myös kanta asukkaitten oikeutta asua kaupunkikeskustoissa ja kalliilla asuntoalueilla tulisi voida rajoittaa

semmoisen voi hyvin kaavoittaa ja rakentaa siihen asuntoja eikä pitää siinä jollekin koppakuoriaiselle valmiina sitä

vienti ei vedä

arvoisa puhemies

suomen yrittäjät kysyykin mikä yhteys saksan alhaisella nuorisotyöttömyydellä on voimakkaasti työssä tapahtuvaan oppimiseen perustuvaan koulutusmalliin

minulla on itsellä kokemusta

meillä ei ole takki kääntynyt

kotitalous valtiontalous yritystalous kaupungin talous ne eivät eroa millään tavalla toisistaan minun mielestäni

joitakin kaksikielisiä palveluja tulee karsia kunnolla

joo

no onhan tuo maahanmuuttotilanne kokonaisuudessaan muuttunut ja hyvin kriittisesti on suhtauduttu siihen koko ajan mutta aikaisempien hallitusten sopimusten ja päätösten johdosta me olemme vähän niin kuin toimintakyvyttömiä ainakin tähän asti oltu siinä mutta pikkuhiljaa tämä hallitus ei toimi niin kuin vesihana että tosta noin ja tosta kiinni nämä menevät pikkuhiljaa nämä asiat ja saadaan hyvään päätökseen

työ ja elinkeinoministeriön kansliapäällikön tehtävistä syksyllä eläkkeelle jäänyt erkki virtanen ihmetteli miksi turvapaikanhakijoiden aiheuttamia kustannuksia hyssytellään

eräs lause jota opposition propagandassa on kuultu on se etteivät opiskelijat uskalla ottaa lainaa koska takeita työpaikan saannista opintojen loputtua ei ole

yhdyn keskustapuolueen tekemää epäluottamuslauseessa edustaa heikkilä uskoo poissaolot tekemään epäluottamuslauseeseen

ymmärrän sen epävarmuuden jota nuoret kokevat mutta valitettavasti on niin että elämme epävarmoja aikoja

laskelmissa tulisi ensinnä ottaa huomioon se miten kauan kielteisen päätöksen saavat ehtivät taloutta rasittaa kun prosessi valituksineen voi kestää parikin vuotta

asuntolainan hakija todennäköisesti tuntee epävarmuutta ja ahdistustakin kun ei ole takeita työn jatkuvuudesta ja asuntolainat ovat euromääriltään ja takaisinmaksuaikatauluiltaan aivan eri luokkaa kuin opintolainat

tämän hetken sopimuksella emme väkisin mitenkään ja vapaaehtoisesti he tuskin lähtevät kun ovat suomalaisen veronmaksajan siivellä oppineet elämään